no niillekin on oma sijansa en sitä kiellä

tämä osallistava sosiaaliturva se että edellytetään ja myös tarjotaan merkityksellistä tekemistä sosiaaliturvan vastikkeeksi on todella tärkeätä esimerkiksi niille jotka tulevat uusina työmarkkinoille kuten nuoret ja maahanmuuttajat

mutta aivan keskeistä kuten edustaja satonen täällä kertoi työllisyyden kehitykselle on suomalaisen työn kilpailukyky ja sitä hallitus pyrkii edistämään

kuitenkin on aivan selvää että nämä romanien taloudelliseen toimeentuloon sivistyksellisiin ja sosiaalisiin oikeuksiin liittyvät ongelmat on hoidettavissa ja on hoidettava nimenomaan lähtömaissa siis bulgariassa romaniassa ja niin edelleen

mitä sitten perussuomalaisiin tulee niin te vaaditte varallisuusveron palauttamista te vastustatte kiinteistöveroa kuitenkin kiinteistövero on eräänlainen varallisuuteen kohdistuva vero

edustaja brax ollessanne ministerinä teitte paljon hyvää suomen hyväksi ja hyviä päätöksiä mutta kyllä tämä päätös siitä että ruandan tai oliko burundin murhasta syytetty bazaramba on käsiteltävä suomessa on yksi kaikkein kalleimpia ja hölmöimpiä päätöksiä mitä toimikaudellanne teitte

hulluja nuo ranskalaiset mihinkään muuhun johtopäätökseen on vaikea päätyä kun katsoo mitä tällä hetkellä ranskassa tapahtuu

minä olen nähnyt fiksuja kätilöitä televisiossa keskiviikkoiltana kaksi eilen yhden ja tänään vielä radiossa yhden

kysymykseen siitä onko ollut suomen edun mukaista tämä euroalueeseen kuuluminen kyllä minun mielestäni voidaan vastata myönteisesti vaikka totta kai siihen on sisältynyt viime aikoina myös paljon kielteistä kuten juuri näihin tukipaketteihin osallistuminen ja sitä kautta riskien kasvaminen sekä täällä valtion puolella että suomen pankin puolella

ja meillä on pääministerin asettamana ministeri sanni grahn laasosen johtama kaikkien puolueiden työryhmä valmistelemassa turhien normien purkamista ja prosessien sujuvoittamista

ja kaikki nämä kätilöt ja uskon että muut hoitoalan työntekijät muut kaupan työntekijät poliisit vanginvartijat bussikuskit kaikki olisivat valmiita tasapuoliseen ja oikeudenmukaiseen tapaan tätä tuskaa jakamaan yhteisesti koska he ovat oivaltaneet sen että me tarvitsemme tekoja kilpailukyvyn kohentamiseksi ja sitä kautta työllisyyden parantamiseksi ja työpaikkojen luomiseksi suomessa

ranskan sosialistihallitus siis sikäläinen demarihallitus on suomalaista retoriikkaa käyttääkseni pakkolakien kautta tuomassa lisää joustoja työelämään jotta työllisyys siellä paranisi jotta nuorilla olisi siellä paremmat näkymät

pidän hyvin tärkeänä sitä että toimeentulotuki ja perheiden parissa tehtävä sosiaalityö kulkevat käsi kädessä

on täysin sinisilmäinen ja virheellinen käsitys että näitä ongelmia voitaisiin hoitaa sillä että kerjääminen on suomessa sallittu

nyt käsittelyssä oleva hallituksen esitys on oiva esimerkki siitä että näissä asioissa mennään eteenpäin mutta kun nämä eivät ole aivan yksinkertaisia asioita niin kuin esimerkiksi tämä translain säätäminen eli se että miehen pitää voida synnyttää niin tällaiset asiat eivät juurikaan meidän nykymediaa kiinnosta

toki tiedämme että kun maassa sattuu kuohuttavia julkista keskustelua aiheuttavia rikoksia voi niin sanottu yleinen mielipide tällaisessa tilanteessa ryhtyä hyvin koviinkin vaatimuksiin liiankin koviin vaatimuksiin eikä lainsäätäjä luonnollisestikaan voi yksittäistapausten perusteella poukkoilla kriminaalipolitiikassa edestakaisin

aiotteko huolehtia siitä että jatkossa ei tule suomen oikeuslaitosta ja syyttäjälaitosta ja tutkintalaitosta rasittamaan tällaiset rikokset jotka eivät millään tavoin kuulu suomalaisten maksettavaksi

arvoisa herra puhemies

usein niillä perheillä niillä ihmisillä jotka toimeentulotukea tarvitsevat on siinä perheessä muitakin ongelmia kuin vain se rahojen vähyys

nehän ovat täysin hulvattomia ja siellähän toimii tällainen sullemulle politiikka

kerjäämisen salliminen suomessa se että meille joka kevät ja kesä tulee satoja kerjäläisiä romaniasta ja bulgariasta lähinnä ei mitenkään tosiasiassa hoida näiden ihmisten todellista ongelmaa joka on siis lohduton köyhyys ja etninen syrjiminen nimenomaan lähtömaissa

en voi olla edustaja katajan kanssa samaa mieltä

tämmöisellä sinisilmäisellä ajattelulla että missään muualla kuin suomessa ei voi saada oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä jos sitten suomessakaan ihmisoikeusjuristien mielestä kyllä tällä tavoin saadaan suomalaisten veronmaksajien rahat menemään ihan kankkulan kaivoon

mitä tekee ranskalainen ammattiyhdistysliike

ymmärrän hyvin tätä esitystä ja kannatankin sitä

eläkeyhtiöt käyttävät keskeistä valtaa suomalaisissa pörssiyhtiöissä ja niiden johtajille sopii että näiden pörssiyhtiöiden johtajien palkat ja niin sanotut kannustimet nousevat pilviin koska niihin vedoten myös heidän kannustimensa nousevat vastaavasti pilviin

on ollut tärkeätä edustaja soini korjata sitä virheellistä käsitystä jota muun muassa te olette antaneet että suomen veronmaksajien rahoja kaadettaisiin miljardikaupalla lahjoituksena kreikkaan tai joihinkin muihin etelä euroopan maihin

mutta periaatteessa olen sitä mieltä että meidän ei tulisi lainsäädännöllä lainkaan säädellä kauppojen aukioloajoista

aikaisemmin törkeä veropetos törkeä verokonna

asian käsittely keskeytetään suuren valiokunnan kokouksen vuoksi keskustelu ja

kuka pitää huolta sen lapsen oikeuksista

se ei kerro kovin hyvää sikäläisen ammattiyhdistysliikkeen asennoitumisesta kansanvaltaan mutta vielä vähemmän hyvää se kertoo siitä että siellä ymmärrettäisiin missä tilanteessa ranskan ja esimerkiksi

nythän me säädämme asioista sen mukaan mitkä ovat neliöt mitä siellä myydään missä se kauppa sijaitsee myydäänkö siellä bensaa vai ei ja niin edelleen

en kannata sitä että toimeentulotuen normiosa irrotetaan kunnissa tehtävästä sosiaalityöstä ja että se jollain erillisellä automaatiolla sitten saataisiin kelalta

te ajatte sellaisia perusturva ajatuksia että oli mimmoiset tulot tahansa vanhemmilla jos puhutaan opiskelevista nuorista tai oli puolisolla mimmoiset tulot tahansa niin yhteiskunnan pitää sitten elättää ne perheenjäsenet kun tämä tarveharkinta poistetaan

tiusanen kiinnitti huomiota näiden kahden ilmaisun eroon käytännön toiminnassa ja saattaa olla juuri niin kuin hän sanoi että käytännön työssä tämä alkuperäinen muotoilu tiedolla on merkitystä olisi parempi ja enemmän asianomaisen itsensä ja kansalaisten turvallisuutta vahvistava muutos

näistä asioista on puhuttu silloin kun pankkivaltuusto on kokoontunut finanssivalvonnan yhteydessä ja tämän keskustelun selvä lopputulema finanssivalvonnan puolelta on ollut se että heillä ei ole toimivaltaa puuttua yksittäisten eläkeyhtiöiden yksittäisiin palkkioratkaisuihin

itse henkilökohtaisesti olen sitä mieltä ja toivon että eduskunnan enemmistö on kanssani samaa mieltä että kerjääminen suomessa päinvastoin pitäisi kieltää

jatkossa tämä törkeä verokonna ei joudu kärsimään veronkorotusta vaan hän ehkä tulee saamaan kuukautta tai kahta pidemmän ehdollisen vankeustuomion

vielä tärkeämpää on ollut se minkä puheenjohtaja petteri orpo ja myös ministeri urpilainen toivat esiin eli mikä on meidän motiivimme miksi me olemme näissä tukipaketeissa mukana

kun normeja pitää purkaa niin puretaan normit tuosta kohtaa ja annetaan yrittäjän asiakkaiden ja työntekijöiden käytännössä päättää tästä asiasta

toisaalta kovin paljon ja kovin pitkään ei voi olla sellaista tilannetta että kansan yleinen oikeustaju ja toisaalta yleinen lainsäädäntö rikoslainsäädäntö eivät vastaisi toisiaan

perustuslakivaliokunta näiden profeettojen kuulemisen jälkeen totesi että siinä loukataan tupakoitsijan henkilökohtaista vapautta ja sen takia se laki oli vastoin perustuslakia ja se piti muuttaa niin että ei kielletä tupakointia autossa missä on vauva

minun mielestäni on oikein että osana tätä kuntien sosiaalityötä jossa on monia ulottuvuuksia myös lastensuojelu ulottuvuus on myös tämä toimeentulotuki enkä usko että kunnissa itsenäisesti päätöksiä toimeentulotuen normiosan maksamisesta tekevät toimistosihteerit

kerjäämisen kieltämisen keskeisin peruste mielestäni on se että kerjääminen siis julkisilla paikoilla kerjääminen jäisessä maassa istuminen tai puolittain makaaminen ei kuulu tämän päivän suomalaiseen yhteiskuntaan tämän päivän suomalaisiin kaupunkeihin

meidän motiivimmehan on pyrkiä patoamaan tätä euroopan velkakriisiä jotta voisimme varjella suomen taloutta suomen työllisyyttä erittäin kohtalokkailta vaikutuksilta jos velkakriisi täysin hallitsemattomasti euroopassa leviäisi

kun tiedämme että verokonnan arin paikka on hänen lompakkonsa niin kyllä minun mielestäni on aivan selvää että jatkossa törkeän veropetoksen tekijä selviää vähemmällä kuin tänä päivänä

haluaako yrittäjä pitää liikkeensä auki pystyykö hän työntekijöiden kanssa sopimaan sellaisista ehdoista että työntekijät ovat valmiita tulemaan töihin ja viime kädessä onko asiakkaita onko kysyntää

jos meillä on perheessä hyvätuloinen ihminen hänen velvollisuutensa on pitää huolta omasta puolisostaan omista lapsistaan eikä ajatus saa eikä sen pitäisi olla se että ei se olekaan tämän hyvin ansaitsevan perheenjäsenen tehtävä hänen tehtävänsä on kehittää itseään elättää itseään matkustella ja nauttia elämästä ja yhteiskunnan piikkiin veronmaksajien piikkiin pitää sitten huolehtia niiden muiden perheenjäsenten elättämisestä

kiinnitän huomiota siihen että varusmies aseineen voi olla erittäin vaarallinen sekä itselleen mutta valitettavasti vielä myös muille jos hänellä on esimerkiksi sellaisia mielenterveysongelmia jotka ovat jääneet pimentoon

täällä on mielestäni esitetty erittäin hyviä perusteluja tämän aloitteen puolesta

päinvastoin suomessa on vuosikymmeniä tehty hyvää työtä lähinnä sosiaalipolitiikan saralla että on päästy sellaiseen tilanteeseen mihin on päästy että kenenkään suomessa ei tarvitse kerjätä oman henkensä pitimiksi

eli antaisin tässä suhteessa tilanteen vapaasti muotoutua asiakkaiden kysynnän mukaan kuten myös tällä hetkellä ruotsissa menetellään

rehellisesti sanottuna en muista onko oma nimeni aloitteessa mukana mutta olen vakavasti sitä mieltä että lakivaliokunnan tulee tämä aloite ottaa hyvin tosissaan perehtyä asiaan hyvin vakavasti ja olla tarvittaessa ennakkoluulottomasti valmis myös muuttamaan lainsäädäntöä tämän aloitteen mukaisesti ellei joitakin todella hyviä ja täysin kestäviä argumentteja sitä vastaan voida esittää

itse halusin kiinnittää huomiota tähän perustuslailliseen näkökulmaan eli minä koen että meillä mennään en nyt sano hiustenhalkomiseen vaan mennään vielä pidemmälle silloin kun katsotaan että hallituksen esittämä muotoilu tiedolla on merkitystä on vastoin meidän perustuslakiamme

ovatko kreikkalaiset tehneet mitään tai jos ovat niin mitä veronkantojärjestelmänsä tehostamiseksi niin että sielläkin säädettyjä veroja ruvettaisiin maksamaan

mutta silloin ei ymmärretä eikä mielletä että kun yhden osapuolen vaikkapa rikollisen ja rikoksentekijän joka on näiden profeettojen erityisenä silmäteränä oikeuksia ja ihmisoikeuksia oikein puolustaa niin siinä kärsivät sen rikoksen uhrin ihmisoikeudet ja siinä kärsii yhteiskunnan intressi rikoksen selvittämisen intressi jossa on kyse koko yhteiskunnan turvallisuudesta

kun tähän on päästy edellisten sukupolvien hyvällä työllä niin onhan se aivan järjetöntä että me sitten toivotamme tervetulleiksi muista maista tulevat kerjäläiset suomeen kerjäämään

siis perustuslakivaliokunta yksimielisesti ja varmasti asiantuntijoidensa tukemana on päätynyt tähän tulkintaan ja edellyttänyt että jotta tämä esitys olisi sopusoinnussa meidän perustuslakiemme kanssa niin tämä piti korvata muotoilulla tieto on välttämätön

sanotaan nyt sitten niin että oli kiire vaaleihin oli vähän aikaa valiokunnan jäsenet eivät ehtineet perehtyä profeetat lausuivat ja neuvokset kirjoittivat mutta se johti siihen että nyt meillä on käsittelyssä hallituksen esitys jolla korjataan silloin tehtyjä muutoksia

eli taas kerran haluan sanoa että toivoisin että suomessa perustuslakivaliokunnassa ja valtiosääntöoikeudellisessa kirjallisuudessa kiinnitettäisiin huomiota siihen että nämä meidän yhä tiukentuvat kantamme johtavat kyllä aika

kerjäämisen kieltäminen ei tietystikään ratkaise näitä todellisia ongelmia köyhyyttä ja syrjäytymistä lähtömaissa mutta myöskään kerjäämisen salliminen suomessa ei niitä ratkaise vaan nämä ongelmat on ratkaistavissa ja ratkaistava nimenomaan lähtömaissa

kuten puheenjohtaja rinne ja entinen puheenjohtaja heinäluoma hyvin tietävät eri puolueet asettavat vaaleihin mennessään tavoitteita hallitusohjelma sovitaan hallitukseen tulevien puolueiden kesken ja silloin syntyy se yhteinen linja jota toteutetaan ja se yhteinen linja oli se että pienen ja keskisuuren palkan verotusta kevennetään

arvoisa herra puhemies

kyse ei ole nimikkeiden määrästä vaan kyse on siitä miten tällainen verorikollinen joutuu vastaamaan teoistaan

kaikki me vaadimme oikeudenmukaisia säästöjä ja sitten kun kysytään että no mikä se semmoinen oikeudenmukainen säästö olisi niin yleisin vastaus on että pitää säästää jostain muualta

en ymmärrä miten todellakin tämmöisessä normaalissa yhteiskunnallisessa harkinnassa mitä pakkokeinoja pitää käyttää mihinkin rikokseen sen selvittämiseen siitä on tehty ihmisoikeus ja perusoikeuskysymys

arvoisa herra puhemies

keskustelu on päättynyt

toinen syy kerjäämisen kieltämiselle suomessa on kyllä se että kerjäämisen organisointiin näyttää liittyvän eriasteista rikollisuutta

kyläyhdistys kotoiseen käsittelyyn ja eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön heti mukaansa lakiehdotusten selkänsä

kun vanhassa systeemissä hän joutui vastaamaan sekä lompakkonsa puolesta veronkorotuksella että sai siihen päälle tai erikseen itse asiassa yleensä ehdollisen vankeustuomion

arvoisa rouva puhemies

mutta itse puheenvuorona totean että joka tapauksessa fakta on se että vasta ministeri sarkomaan tultua ministeriksi ensimmäisen kerran tehdään valtakunnallinen selvitys siitä mitä nämä opetusryhmät ovat kooltaan

ja sitten kuulemma huikeita säästöjä saadaan kun leikataan byrokratiaa ja normeja ja keskustahan aloitti tämän normienpurkunsa nyt tästä keskioluen siirtämisestä pois ruokakaupoista

miten nämä muutamat perusoikeus profeetat jotka eivät tiedä käytännön rikostorjunnasta yhtään mitään on korotettu ylimmiksi auktoriteeteiksi ja asiantuntijoiksi suomalaisessa rikostorjunnassa ja tietysti myös vankeinhoidossa

tämä teidän hakemanne yhdenvertaisuus olisi toteutunut myös siten että ei olisi kevennetty myöskään palkansaajien verotusta

pöydällepanoa varten esitellä päivystyksen yliasasia kuin myös jaosto ehdottaa että mihin panna pöydälle kuudestoista kahdet taas jättävän täysistuntoon tämä yhteys tony w

viimeksi muistaakseni eilen helsingin sanomissa haastateltiin tällaisen kansainvälisen romanijärjestön edustajaa joka katsoi että tästä romanikerjäläisyydestä on tullut teollisuudenala johon liittyy tämän päivän tällaista orjuutta ja ihmiskaupanomaista toimintaa

arvoisa rouva puhemies

aloitin ensimmäisen puheenvuoroni sanomalla että meidän talouden tilanne on synkkä ja olin tästä samaa mieltä edustaja pekkarisen ja varmasti myös valtiovarainministeri urpilaisen kanssa

kuten valiokunnan puheenjohtaja turunen puheenvuorossaan kertoi valiokunta antaa aika lailla tunnustusta sitran työlle

ja kun tässä uudessa systeemissä hän saa tämän ehdollisen vankeustuomion mutta ei saa sitä veronkorotusta niin minun nähdäkseni hän tämä verokonna selviää tässä uudessa systeemissä vähemmällä vaikka se ehdollinen vankeustuomio ehkä jatkossa olisi kuukauden kaksi tai vaikka kolme pidempi kuin aikaisemmassa systeemissä

toiseksi edellisen hallituksen ohjelmassa ja edellisen sosialidemokraattisen opetusministerin aikana oli vaatimus siitä että ikäluokkien pienenemisestä aiheutuvat säästöt käytetään koulutuksen hyväksi mutta ei käytetty

en mene pidemmälle tämän asian substanssiin vaan puutun tällä kertaa siihen aiheeseen että perustuslakivaliokunta on katsonut että tämä hallituksen esitys on vastoin suomen perustuslakia

edustaja anttila täällä käytti kovan puheenvuoron

saatoittehan eilen lukea helsingin sanomista että ei eduskunta saa mennä säätämään että nämä tarkkailuhaalarit sallitaan koska se on ihmisoikeuskysymys

eduskunnan seuraava täysistunto donna ensi tiistaina kello neljätoista

mitä tulee tähän caruna rinnastukseen arvoisa puhemies tätä kysyn vielä hallitukselta

vuolanne kiinnitti puheenvuoronsa alussa huomiota siihen että eri ehdokkailla on erilaiset mahdollisuudet saada taloudellista tukea kampanjalleen tai panostaa itse taloudellista voimavaraa kampanjaansa ja he ovat tätä kautta epätasa arvoisessa asemassa keskenään ja tämähän pitää paikkansa

minun mielestäni tämä tunnustus on täysin paikallaan sillä sitra on mikko kososen johdolla ja koko sitran väen ansiosta tehnyt todella hyvää työtä

no kun katsoo vaikkapa tämän päivän listaa joka ei meinaa kahdelle sivulle mahtua niin ei ole mitään joutokäyntiä vaan tehdään kovasti töitä hallituksen esitysten parissa

pitääkö meidän suomessa omilla toimillamme kerjäämisen sallimisella edistää näiden ihmisten hyväksi käyttämistä sitä että tähän kerjäämisen organisointiin liittyy ihmiskaupanomaista toimintaa

eikö se ole todella todella ontuva rinnastus koska ei ole korotettu ei ole kiristetty eläkeläisten verotusta jota nyt pitäisi sitten korjausliikkeillä alentaa kuten caruna tekee

halusin sanoa että täällä melkein joka viikko tästä eteenpäin ja jo nyt käsitellään erilaisia lakiesityksiä joissa keskusta esittää muutoksia jotka merkitsevät lisää menoja valtiolle ja näitä muutoksia te ette tasapainota vastaavilla säästöillä

substanssiin en mene mutta totean kuitenkin että tästä perustuslakivaliokunnan lausunnosta on mielestäni julkisuudessa tehty liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä suhteessa korkeimman oikeuden tästä aihepiiristä antamaan tuomioon

tämä osoittaa että hyvä tahto pitää työntekijöistä huolta ja kantaa yhteiskuntavastuuta ei riitä ellei yrityksen talous ole kannattavalla pohjalla

korko ja kotitalousvähennys säilytetään mutta niitä voidaan maltillisesti rajata

tällä kokonaisuudistuksella pyritään vahvistamaan oikeusturvaa suomessa hyvä niin mutta eräs keskeinen oikeusturvan ongelma tämän päivän suomessa on se että jutut kestävät aivan liian kauan alkaen sieltä poliisitutkinnasta käräjäoikeus hovioikeus valitusluvan kautta vielä ylemmäksi

hän selviää vähemmällä nimenomaan sen vuoksi ja hänen lompakkonsa joka on tässä rikoksessa se keskeinen paikka selviää vähemmällä nimenomaan sen vuoksi että veronkorotus jää pois

esillä on ollut paljon ajankohtaisia ja tulevaisuuteen suuntautuvia asioita ja esimerkiksi kiertotaloudessa sitra on tehnyt paljon hyvää työtä

arvoisa rouva puhemies

usein liittyy vähintään kiskontaa eli näille ihmiselle on lainattu matkarahat suomeen joista sitten lainasta peritään erittäin tuntuvaa korkoa

tämä laki ei kuitenkaan suoranaisesti siihen vaikuta vaan ennen kaikkea pyrkii siihen että läpinäkyvyyttä ja mahdollisia sidonnaisuuksia tätä kautta saataisiin enemmän julki

haluan sanoa että tämä on merkittävä päänavaus ja on hienoa että nykyisen hallituksen aikana on nyt tämä ratkaisu tehty ja loppu onkin sitten kunnista kiinni

mutta se asia mistä haluan puhua rouva puhemies on asia josta olen puhunut aikaisemminkin ehkä vähän isommalle yleisölle tässä salissa ja josta on mielestäni puhuttava nykyistä enemmän